eusta tulee paljon hyvää mutta tällä kertaa sieltä tulee kyllä ongelmiakin ja toivon että tässä asiassa voisimme edetä

tarvitseeko ruokalautasella läpi vuoden olla kaikkia mahdollisia herkkuja joita täällä ei voida tuottaa vai voisiko palauttaa sesonkiruuan sille kuuluvaan arvoon

olen myös antanut itselleni ymmärtää että aika lailla uskonnosta riippumatta suomalaisille ihmisille käyvät kristinuskosta tulevat vapaapäivät

kysyisin teiltä arvoisa ulkomaankauppaministeri toivakka

edustaja wallinin lakialoite tänään on osaltaan nostamassa keskusteluun toimenpiteitä lohikantojen suojelemiseksi ja tietysti rahoitusta tarvitaan lisää

lisäksi sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä tapahtuneesta vammautumisesta aiheutuneen pysyvän haitan tai kuolemantapauksen johdosta maksettavia korvauksia on tarkistettu

ovat ne sitten daeshin tekoa aidosti tai eivät niillä on selkeä yhteys kuitenkin tämän järjestön ajatusmaailmaan ja ideologiaan

joulun vapaapäiviä en ole kuullut yhdenkään kirkkoon kuulumattoman taikka eri uskontoon kuuluvan vastustavan että hän ei halua näitä joulun vapaapäiviä itselleen tai pääsiäisen vapaapäiviä niitä en ole kuullut kenenkään vastustavan taikka juhannusta tai montaa muuta

en suoraan osaa ottaa kantaa siihen onko tämä nyt se oikea toimenpide mutta niin kuin alussa sanoin itse kannatan kaikkia toimenpiteitä sen eteen että pystymme turvaamaan ja pelastamaan lohen itämerellä

maamme hallitus on päättänyt jatkaa ja vahvistaa osallistumistamme monikansalliseen operaatioon pohjois irakin erbilissä

kriisinhallintaveteraanit voivat hakea tukea ja hoitoa hakeutuen itse hoitoon hyksin psykiatriselle konsultaatiopoliklinikalle missä tehdään ratkaisu hoidosta ja hoitopaikasta

sitä pitää yhdessä valvoa näin ehdottomasti ja ennen muuta silloin kun valtio on omistajana pitää olla vielä erityisen luotettavakin toimija

hoidolla tarvitsee kuitenkin olla syy yhteys palvelustapahtumiin ja tähän riittää saamamme selvityksen mukaan yksin esimerkiksi afganistanissa kriisinhallintatehtävissä toimiminen

tässä on arvosteltu kovasti yrityksiä suomalaisen työn tarjoajina ja minä ymmärrän sen että se loukkaa useita suomalaisia jotka työllistävät tekevät työtä ja luovat hyvinvointia sitä kautta esimerkkinä vaikkapa abloy joka on tehnyt erinomaista työtä työntekijöidensä eteen

kyllä meidän pitää myös suojata ja turvata vanhaa suomalaista perintöä ja siinä perinnössä ja perinteessä merkittävässä roolissa on kristinusko ja annetaan tälle perinteelle myös tilaa

ja kun joku varmasti tätäkin keskustelua kuunnellessaan toteaa että kyllä minä ostaisin suomalaista kurkkua tai kyllä minä ostaisin suomalaista ruokaa mutta kun se on sen verran kalliimpaa kuin ulkomaalainen niin minä haluan todeta sen että yleensä ruuan saa paljon halvemmalla kun siirtyy eineksistä niihin tuotteisiin jotka löytyvät sieltä hyllystä ja ostaa perunat perunoina porkkanat porkkanoina ja punajuuret punajuurina ja syö hyvää suomalaista sesonkiruokaa

vakuutettu ei siis tarvitse erillistä valtiokonttorin maksusitoumusta psykiatrian poliklinikalle eikä sen mahdollisesti osoittamaan hoitopaikkaan

itse asiassa kun viime päivien tapahtumia miettii riskiarvioissa nousevat varmasti entistä suuremmiksi tällaiset yllättävät toimet joita terroristijärjestö mahdollisesti voi tehdä

niin kuin puheeni aloitin suvaitsevaisuus ei ole sitä että kaikesta perinteestä pitäisi luopua vaan ennen muuta suvaitsevaisuutta on minun mielestäni se että suvaitaan perinnettä mutta suvaitaan myös uusia tuulia joita suomeen tulee

arvoisa puhemies

tämä synnytyssairaaloiden kohtalo varmasti tulee vielä puhuttamaan tätäkin eduskuntaa sote uudistuksen ja sen ratkaisun ympärillä

arvoisa puhemies

heillä on aivan oma ohjelma ikämestari ohjelma luotu yksityisessä yrityksessä jolla he ovat halunneet vastata siihen että työntekijät voisivat hyvin jaksaisivat hyvin ja heillä olisivat asiat työpaikalla hyvin mutta myös arjessa sen kautta

en mä koe että fas olisi vaikuttanut mun elämään paitsi se että mä en osaa lukea enkä kirjoittaa ja sitten joitain asioita on vähän vaikeampi tajuta

tässä tulevat erityiseen huomioon vielä perheet ja lapset mutta varsinaista omaa veteraaniohjelmakirjasta ei ainakaan toistaiseksi ole vielä tehty

itse muistan opettajana miten hienoja hetkiä olivat ne kun maahanmuuttajataustaiset oppilaat toivatkin tervehdyksiä omista entisistä kotimaistaan

suomen aseteollisuuden viennistä tehdään vuosittain aina raportoinnit mitä on viety mihinkin maahan ja nämä löytyvät kyllä internetistä muun muassa mitä on viety kiinaan mitä on viety mihinkin maahan

abloyssa eläköitymisikää on saatu nousemaan sairauslomapäiviä vähentymään

tällä hetkellä tämä veteraaniohjelma toimii sillä tavalla että jokaisessa operaatiossa on oma tällainen kirjanen mikä pitää sisällään muutakin materiaalia tähän tehtävään lähdettäessä näille naisille ja miehille

minun mielestäni se oli aika hieno hetki kun he saivat kertoa minkälaista oli kiinassa josta heidät oli adoptoitu aikanaan taikka afrikassa tai jossain muualla ja kyllä niissäkin ymmärtääkseni oli sellaisia elementtejä jotka olivat uskonnollisia siellä maissa ja näkyivät näissä heidän hetkissään mutta niitä seurasivat muut oppilaat mielenkiinnolla ja uskon että heidän avarakatseisuutensa kyllä vahvistui näilläkin oppitunneilla

minun ymmärtääkseni niin vähällä synnytyssairaalamäärällä ei tulla toimeen ja olen antanut itselleni ymmärtää että synnytyssairaaloita tulee jatkossakin olemaan enempi

kyllä minä uskon että tällaisissa yrityksissä kun he kuuntelevat esimerkiksi edustaja oinosen puhetta täällä miten yritykset ovat huonoja työnantajia kyllä se varmasti aika lailla loukkaa tällaisen yrityksen johtoa omistajia ja myös työntekijöitä

silloin jo ulkoasiainvaliokunta totesi että kyseessä on olosuhteista johtuva korkean uhkatason operaatio vaikka tehtävä on koulutustehtävä

kyllä seuranta siinä mielessä suomessa toimii hyvin

ehkä osittain meillä tulevaisuudessa synnytyksiä en ole siinä ammattilainen muuta kuin toisen lapsen itse vähän niin kuin kätilöineenä kiireisen tilanteen edessä ja toisen sitten vierestä seuranneena näin olen ymmärtänyt sellaisissa valmiiksi vaaralliseksi tiedetyissä tilanteissa joko syntyvälle lapselle tai äidille vaarallisissa tilanteissa keskitetään isompiin sairaaloihin missä on parempi valmius tällaisiin tilanteisiin

toivoisin niin että saisimme myös tällaisen ehkä perusrungon kriisinhallintaveteraaniohjelmasta jota sitten voitaisiin tässä kirjasessa täydentää aina operaatiokohtaisesti

nyt ehkä uutena puolustusvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa esille nousivat nämä kemialliset aseet

ehkä itse ajattelen niin että nämä voitot joita nyt daeshista on saatu aikaiseksi voivat saada aikaan juuri sentyyppistä toimintaa miten nurkkaan ajettu rotta toimii eli tehdään jotain yllättävää hyökätään aggressiivisesti

itse olen entisessä ammatissani toiminut opettajana myös erityisopettajana ja nämä tilanteet ovat olleet sellaisia jotka ovat usein olleet erittäinkin rankkoja

pidän erittäin myönteisenä sitä että perustuslakivaliokunta on antanut vahvan tuen sille että perinteitäkin suomalaisessa peruskoulussa päivähoidossa ja vanhainkodeissa saa jatkossakin olla mutta pidän myös tärkeänä sitä että esimerkiksi jumalanpalveluksiin taikka seurakunnan työntekijöiden pappien pitämiin päivänavauksiin ei tarvitse osallistua jos ne koetaan sellaisiksi että ne ovat oman uskonnon taikka maailmankatsomuksen kanssa ristiriidassa vaikka tiedän myös entisenä opettajana että usein ne ovat sellaisia että niiden opetukset ovat lähimmäisen kunnioittamista ja montaa muuta tällaista yleisesti hyväksyttävää

kysymys kuuluu päihdeäitien pakkohoidon kohdalla mennäänkö liian syvälle naisten yksityisyyteen

ne voivat olla tämäntyyppisiä iskuja joko tänne koulutusalueelle tai sitten niin kuin nyt on tapahtunut iskuja myös maihin jotka tähän koulutusoperaatioon ja daeshin vastaiseen taisteluun ovat lähteneet mukaan

ei kyse ole vain äidistä vaan nimenomaan tässä tapauksessa ensisijaisesti lapsesta

arvoisa puhemies

meidän pitää suomalaisessa yhteiskunnassa kannustaa niin isiä kuin äitejäkin tuohon vanhemman rooliin ja entistä vahvemmin ottamaan vastuuta siitä perheestä

sen takia meidän pitää huolehtia myös siitä että oman maan turvallisuuslainsäädäntö ja tiedustelulainsäädäntö ovat ajanmukaisia että saisimme tiedon ja pystyisimme estämään mahdollisia iskuja joilta emme välttämättä mekään ole täällä pohjoisessa euroopassa täysin turvassa

jollain tavalla tänä päivänä tuntuu että suomalaisessa yhteiskunnassa se on aina perhe joka joustaa eikä työ ja sen takia esimerkiksi tämä tuppuraisen tekemä aloite on varsin hyvä ja kannatettava

sen takia itse tuen sitä että meidän lainsäädäntöämme päivitetään niin että me pystymme ja meidän viranomaiset pystyvät mahdollisimman tehokkaasti vastaamaan näihin mahdollisiin uhkiin joita on

arvoisa puhemies

näillä sanoilla kiitän perustuslakivaliokuntaa että he ovat uusineet ja vahvistaneet tämän oman kantansa ja toivon että ei aivan lähivuosina tähän asiaan tarvitsisi jälleen palata

tässä edustaja rauhalan aloitteessa kerrotaan ne laajasti julkisuudessa olleet tosiasiat jotka ovat osittain pelkästään arvioita

samaan aikaan pitää myös muistaa se että myös maan sisäinen turvallisuus saattaa siis järkkyä tämäntyyppisen toiminnankin myötä ja pitää olla valmiutta siihen että myös kotimaan turvallisuudesta pystytään vastaamaan

tällä hetkellä monelle naisvaltaiselle alalle ja erityisesti pienille yrityksille on erittäin suuri rasite vanhemmuudesta ja itse näkisin niin että olisi oikeudenmukaista että tuo vanhemmuuden kustannusten rahoittaminen tai itse asiassa päätös siitä siirrettäisiin tupopöydistä pois ja tuotaisiin eduskunnan käsiteltäväksi ja mietittäisiin yhdessä millä tavalla me voisimme tehdä mallin joka olisi oikeudenmukainen

nyt on toteen näytetty se mistä tässäkin salissa muutamat ovat puhuneet ja ovat saaneet kovaa arvostelua niskaan puhuttaessa esimerkiksi pakolaisvirrasta

itse asiassa fas ei edes terminä ole aivan yksiselitteinen

belgian iskun henkilöt ovat nyt mediatietojen mukaan ainakin käyttäneet tätä virtaa hyväkseen ja siirtyneet belgiaan ja tehneet iskun

en tarkoita sitä että valtio ryhtyisi maksamaan nämä vanhemmuuden kustannukset mutta olisi oikeus ja kohtuus että kaikki työnantajat ovat ne sitten miesvaltaisia tai naisvaltaisia aloja kantaisivat samalla tavalla vastuuta

eli tähänkin mahdollisuuteen pitää varautua ja seurata liikehdintää eli sitä että kun toiset ovat hädässä ja liikkuvat saattavat myös rikolliset käyttää sitä hyväkseen niin kuin belgian terroristi iskun tekijät ja myös pariisin iskun tekijät

itse olen kyllä perussuomalaisten kanssa eri mieltä siitä että näitä aukkoja pitäisi lähteä sähkölinjojen vierellä pääsääntönä laajentamaan

se on erittäin merkittävää meidän maa ja metsätaloudellemme ja metsänomistajille jos me teemme sellaisen ratkaisun että jokaisen sähkökaapelin varsi raivataan niin laajalta alueelta että männyt taikka kuuset eivät yllä tuohon linjaan

on aikamoista populismia edellisiltä ministereiltä kertoa ja luetella täällä kuka on salissa ja kuka ei ole paikalla

arvoisa puhemies

täysi tuki tälle koulutustehtävälle ja kuten kriisinhallintaveteraaniohjelmasta tuossa omassa debattipuheenvuorossani totesin ja peräänkuulutin toivon että se viedään tänä vuonna loppuun niin että kannamme vastuun jokaisesta naisesta ja miehestä jotka näihin vaativiin tehtäviin lähetämme nyt ja tulevaisuudessa

muistan lukuisia käsittelyjä joissa ei ollut valtiovarainministeri paikalla eikä ollut ministeri viitanenkaan silloin paikalla ja uskallan sanoa tähän pöytäkirjaan että ei tänäänkään edustaja viitanen istu täällä salissa silloin kun tämä täysistunto loppuu mutta katsotaan jos kävisi näin että edustaja viitanen ottaa uuden toimintatavan käyttöön ja osallistuu näihin täysistuntoihin

näihin kysymyksiin minun mielestäni olisi syytä palata ja nostaa siinäkin mielessä niin naiset kuin miehet äidit ja isät tasa arvoisesti vanhemmiksi lastaan kasvattamaan

yleisesti asuntojen määrällä on luonnollisesti vaikutusta siihen mikä on asumisen hinta ja kun asunnoista on pulaa niin silloin asumisen hinta myös nousee

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tällä hetkellä meidän verkostamme valtaosa menee teiden varsilla ja se tarkoittaisi suurin piirtein sitä että toinen mokoma pitäisi siitä linjasta metsän puolelle raivata auki

arvoisa puhemies

puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta yksimielisesti esittävät maahan tehtävää kriisinhallintaveteraaniohjelmaa

ennen muuta tietysti pääkaupunkiseudulla ja erityisesti helsingissä on pulaa pienistä asunnoista ja toisaalta jos vain pieniä asuntoja rakennetaan niin se synnyttää vääränlaista kaupunkirakennetta

tässä hoitoonohjausmallissahan äiti itse sitoutuu ottamaan hoitoa vastaan vaikka mieli muuttuisi jossain vaiheessa

pitää olla niin että jos meillä on varaa lähettää nuoria naisia ja nuoria miehiämme entistä vaativampiin kriisinhallintatehtäviin niin meillä pitää olla myös varaa kantaa heistä vastuu vakavimpienkin uutisten tullessa myös heidän läheisistään perheistään

itse äsken kuuntelin teidän puhettanne tuolla työhuoneessa ja tulin sen takia tänne kun kutsu kävi

itse en kannata sitä vaan kyllä minä haluan puolustaa myös suomalaisia metsänomistajia ja heidän oikeuttaan omaan maahan enkä olisi sosialisoimassa heiltä tätäkin aluetta joka tällä hetkellä näiden sähkölinjojen varressa kulkee metsätaloudelta pois

syntyy niin kuin monessa kansainvälisessä vielä suuremmassa kaupungissa tällaista hotellikaupunkiajattelua missä ei sitten enää perheitä asukaan vaan asuu vain yksin asuvia taikka pariskuntia

eli se on se kevyempi malli missä omatoimisesti tullaan ja ja ollaan jo tiedostetaan se oma ongelma ja pyydetään apua ja pyydetään myös niin että auttakaa vaikka väkisten siinä tilanteessa jos olen sortumassa tällaiseen tilanteeseen

aktin aikana äiti tuli yllättäen paikalle ja yritti itkuisena repiä isääni irti minusta sillä seurauksella että isä kävi äidin kimppuun ja paiskasi hänet voimalla ovenkulmaa vasten

eläkeläisten verotuksesta on puhuttu ja tuotu esille että nyt jollain tavalla tässä tapahtuisi muutos mutta täytyy pöytäkirjaan todeta että itse asiassa viime eli rinteen vaalikaudella eläkeläisten veroaste erkani selvästi ja tietoisesti palkansaajista useimmilla tulotasoilla ja tämä oli sdpltä silloin tietoinen valinta

tässä on hivenen puhuttu nyt kahdesta asiasta rinnatusten mutta ne ovat toisilleen läheistä sukua

arvoisa rouva puhemies

pidän itse erittäin myönteisenä sitä että nykyhallitus on lähtenyt myös muun muassa lähivesien sisävesien näkökulmasta lähestymään tätä kysymystä ja näkee myös tuon turvetuotannon lähivesille tulevat haasteet yhtenä kokonaisuutena

niin kuin edustaja savola tuossa toi esille meillä on paljon erilaisia keinoja mitä voisimme antaa eri eu maille lissabonin sopimuksen hengessä mutta kysymyshän tietysti kuuluu onko meillä oikea kyky antaa sotilaallista apua sillä aikataululla esimerkiksi millä sitä voitaisiin tarvita

kysyisin oikeastaan puolustusministeri haglundilta jonka tiedän olevan tämän asian suhteen myönteinen ja myötämielinen

äiti pakeni itkuisena paikalta

kuitenkin päihdeäitien pakkohoitokokemukset näistä maista ja lisäksi esimerkiksi ruotsista osoittavat sen että usein pakkohoitoon äidit tulevat liian myöhään

näettekö niin että vielä tällä hallituskaudella saatte rattaat pyörimään niin että tämä valiokuntien ja toivottavasti eduskunnankin yksimielinen tahto tulee etenemään ja suomeen saadaan oma kriisinhallintaveteraaniohjelma

äitini on tuon yhden kerran yrittänyt puuttua insestiin ollessani kymmenvuotias

ne eivät toki tietenkään suoranaisesti tule itämereen asti mutta sotkevat näitä lähivesiä ja ovat osaltaan tätä kokonaisuutta nivomassa

hän on ollut käsitykseni perusteella tietoinen isäni minulle aiheuttamasta seksuaalisesta häirinnästä väkivallasta ja hyväksikäytöstä sekä kaikesta muustakin alistamisesta ja elämäni hallitsemisesta

norjassa keskiarvoikä on sikiön osalta viisi kuukautta ja ruotsissa kuusi kuukautta

toisaalta pelkät puheet kyllä muut maat niiden läpi näkevät ja sellainen maa joka antaisi toiselle tällaisessa tilanteessa oliiviöljyä todennäköisesti myös saisi oliiviöljyä apua tarvitessaan

olen edustaja myllerin kanssa samaa mieltä siitä että suomessa pitäisi enempi puhua myös muuttotappioalueista ja myös siitä että meillä on paljon alueita missä itse asiassa omistusasunnoissa asuminen on tulossa monille pariskunnille mahdottomaksi suurten putkiremonttien sähköremonttien ja parveke ikkuna ja muiden remonttien myötä

itse toivoisin että me entistä enempi suomessa näkisimme tilanteen niin että me voimme itse kukin vaikuttaa siihen minkälainen itämeri on eikä niin että ajattelisimme vain omaa lähivettämme jollain tavalla irtonaisena suhteessa itämereen ja tähän suurempaan kokonaisuuteen vaan ennen muuta niin että jokainen kantaisi niitä palasia tästä hyvänä keskusteluna varmasti jätevesiasetus viime kaudella jota silloin käytiin läpi ja toisaalta nyt sitten se millä tavalla voimme esimerkiksi maatalouden päästöjä olla vähentämässä suomessa entistä tehokkaammin

ja niin kuin kerroin ruotsissa on olemassa malli jolla on suljettu se mahdollisuus josta edustaja eestilä kantoi huolta ihan aiheellisesti että tämä maakaapeloinnin hinta siirrettäisiin suoraan siirtohintoihin

eli voi myös kysyä toimiiko silloin pakkohoito oikealla tavalla sillä vahinko tuolle sikiölle on jo siinä vaiheessa yleensä tapahtunut

eivät ne lapset ainakaan ole sen äidin työpaikan lapsia ja tämän päivän yhteiskunnan mallihan on sentyyppinen että katsotaan että ne ovat äidin työpaikan lapsia ja ne laskut jäävät maksettavaksi sinne

sen takia meidän kannattaa tätä asiaa ihan vakavasti miettiä

tämä lainsäädäntöhän ei ota mitään kantaa siihen mikä on sen terroristitoiminnan taustalla

ongelma ei siis vain ole eettinen kysymys äidin oikeuksista vaan ennen muuta se on kysymys siitä miten tavoittaisimme päihdeäidit riittävän aikaisin

silloin voisi tulla tällainen malli kysymykseen missä esimerkiksi puolustushaaroissa voisi olla määrätyissä joukko osastoissa joukkoyksiköt joiden henkilöstö olisi sitoutunut valmiuteen niin kotimaan puolustamiseksi kuin sotilaallisen avun tehtäviin ja joukkoyksikön henkilöstön tehtävät olisi kuvattu ja arvioitu rauhanajan ja sotilaallisen avunannon tehtävien mukaisesti

näin kirjoitti eräs mies minerva kustannuksen visa kuusikallion ja katri kuusikallion kirjassa hyväksikäytetyt selviytyjät kertovat

siinä mielessä ei pidä antaa sellaista kuvaa että tässä oltaisiin nyt puuttumassa pelkästään esimerkiksi daeshiin taikka al qaidaan tai tämäntyyppisiin toimijoihin

terveyserot pienenevät jonot lyhenevät ja en minä ainakaan ymmärrä sitä miksi jatkossakin pienituloisten lapsiperheiden työttömien ja muiden tulisi jonottaa lääkärille pääsyä niin kuin tällä hetkellä

myös pienissä kaupungeissa ja maaseudulla mitkä myös osittain rakentuvatkin hyvällä tahdilla pitää näitä ratkaisuja löytää asumisen kohtuuhintaistamiseksi ja niitä toimenpiteitä on myös hallitukselta tulossa

arvoisa puhemies

minun mielestäni se on täysin kohtuutonta että esimerkiksi pieni parturiliike jossa on kaksi työntekijää usein naisia tietysti miehiäkin alalla on kantaa sen koko vastuun

tullessaan näihin tehtäviin töihin jokainen tietäisi että lähtö voisi olla ylihuomenna tai huomenna ja kukin järjestäisi elämänsä sen mukaisesti

keskustelu puolustusyhteistyöstä on jäänyt aika vähälle tässä keskustelussa

yksi hyvä keino meillä on neuvola joka äsken kyselytunnillakin oli esillä saman asian tiimoilta ja silloin tuotiin esille että pitää olla matala kynnys mennä neuvolaan

itse en pidä ministerin tapaan islannin ilmatilan valvontaa kauhean onnistuneena operaationa sen takia että sen taso jouduttiin laskemaan julkisen kohun takia harjoitukseksi ja suomalaiset osallistuivat sinne riisutusti rajoitetusti ja jopa riisutuin hornetein

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä on hyvä ja kannatettava se on totta

itse näkisin niin että olisi oikeudenmukaista edustaja östman että nämä kaikki työnantajat kantaisivat sitä vastuuta ja olen eri mieltä siitä että se siirrettäisiin valtion maksettavaksi